rouva puhemies pyritään avoimesti ja kiihkottomasti pohdiskella nykyisen hallituksen toimintatapaa voi olen aivan samaa mieltä että joka vuosi tällaista puliveivausta ei kannattaisi tehdä ja valtiovarainministeriössä tämä asia kannattaisi vihdoinkin ottaa huomioon

asedirektiivistä kysyi niin ikään moni edustaja kuinka voimme tähän asiaan vaikuttaa ja mitä teemme jos asedirektiivi astuu kaikesta huolimatta voimaan

pyrimme viemään suomen kantaa eteenpäin kertomaan minkälainen suomen linjana oli yhtäkkiä ajaa kreikka puolustusratkaisu on ja minkä takia on tärkeätä että meillä on vapaaehtoinen maanpuolustus toimivaa

mutta jos tämä asedirektiivi kaikesta huolimatta menee läpi niin tulen ehdottamaan että sitä ei implementoida

se tapahtui tämä eläkeiän nosto vastoin puolustushallinnon toivetta joten meillä on paraikaa työn alla selvitys mitä tämän asian kanssa tehdään

saa nähdä mihin se johtaa mutta tämä on suomen kannalta ennen kaikkea mielenkiintoinen harjoitus mitä apua on saatavilla silloin kun sitä pyytää

tällä hetkellähän se yhteistyö kiistämättä on rauhan ajan yhteistyötä mutta se ei sulje pois mahdollisuutta ettemmekö kriisin aikana voisi yhteistyötä tehdä ja tämä on nimenomaan se suomen keskeinen motiivi tämän yhteistyön kehittämiseen

meillä on siihen valmiutta ja meillä on siihen riittävästi resursseja joten antaa junan mennä eteenpäin vain

kehitys on mielestäni vakaalla pohjalla

ensi vuoden liikennebudjetin laatimista ovat ohjanneet vahvasti viime kaudella kriisinhallinta asiasta oli useampi kysymys

parlamentaarisen työryhmän yksituumaisia näkemyksiä viedään ensi vuoden budjetissa raportin kysyttiin olinko kääntänyt takkini kriisinhallinnan suhteen

kyse on vain siitä että maailman tilanteita on vaikea ennustaa joten näitä asioita vain joudutaan rahoittamaan lisäbudjetilla

ehdotukseni asiasta on otettu sisäministeriössä hyvin vastaan ja ehkä siitä vielä jotain syntyy koska sotilaspoliisikoulutuksen saaneessa reservissä olisi hyvin käyttömahdollisuuksia jos poliisille halutaan oma reservi kriisitilanteita varten muodostaa

edustaja kivelä kysyi puolustusvoimien henkilöstön mahdollisesta väsymyksestä ja kieltämättä olen kiertänyt varuskuntia tässä puolen vuoden aikana aika lailla ja olen kysynyt aina henkilöstöjärjestöjen edustajilta tilanteesta tämä on myös käynyt esille

rahoitusmallien arvioinnin ja pilotoinnin sekä eu rahoituksen mutta toivottavasti ensi vuosi on lisännyt mietintöönsä samansisältöisen lausuman ehdotuksen numero neljä

helpompi kun uudistus on ikään kuin loksahtanut paikalleen ja kertausharjoitusten järjestämisestäkin on parempaa kokemusta

teemahankkeen sisältönä olisi alueellisesti tärkeiden edustaja heinäluoma viittasi erillisrahoitukseen ilmavoimien tulevaan strategiseen suurhankintaan ja viittasi myös koneiden lukumäärään

sen perusteella puolustusvoimat on tuhonnut ja edelleen tuhoaa tonnikaupalla täysin käyttökelpoista tavaraa

mielestäni tähän konsensuksen hakemiseen tarjoutuu mahdollisuus niin ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon valmistelussa kuin puolustusselonteon valmistelussa

tätä puolta uudistuksessa en ennättänyt ensimmäisessä puheenvuorossani käsitellä kuin pintapuolisesti joten jatkan aiheesta nyt tässä toisessa puheenvuorossani

en ole nähnyt kunnollista määrittelyä missään

näyttää siltä että siitä on tullut jonkinlainen uskonkappale jota käytetään tarkoitushakuisesti hävittämisohjelmien ja sodan ajan joukkokokoonpanojen pienentämisen perusteluna

puolustusvoimien viimeaikaisessa toiminnassa ei kuitenkaan kaluston osalta ole ollut kyse pelkästään tästä vaan niin sanotusti pataan on mennyt sotateknisesti toimivaa ja käyttökelpoista materiaalia jota käytetään edelleen maailman taistelukentillä

aika on epäilemättä ajanut ohi joidenkin yksittäisten järjestelmien osalta mutta onko puolustusvoimista missään vaiheessa tarjottu poliittisille päättäjille maavoimien kaluston vanhenemisesta kokonaisuudessa aukottomaan tutkimustietoon perustuvaa faktaa

rynnäkkökivääri ei ole asejärjestelmänä vanhentunut

eri asia on niihin nykyajan taistelukentällä tarpeellisten lisävarusteiden kuten pimeänäköjärjestelmien hankinta mutta massavanhenemisesta ei rynnäkkökiväärien kohdalla missään nimessä voi olla kyse

arvoisa puhemies

hankintojen ja materiaalista luopumisen tulee olla jatkossa suunnitellumpaa ja ammattimaiseen elinkaariajatukseen perustuvaa

toimivan tavaran hävittäminen on niin sotilaallisesti kuin taloudellisestikin järjetöntä

puolustusvoimauudistuksen tavoitteena on pienempi ja tehokkaampi armeija mutta tämänhetkisillä resursseilla ja käyttökelpoisen kaluston jatkuvan tuhoamisen seurauksena suomi saa ainoastaan pienen ja huonosti varustetun sekä koulutetun armeijan

laatu ei korvaa määrää loputtomiin

kuten olen epäillyt massavanhenemispuheiden taustalla on osin kyse nato yhteensopivuudesta

toimivasta ja tulivoimaisesta itäkalustosta halutaan päästä eroon ja väärinymmärretty nato yhteensopivuus nähdään ainoana mahdollisena hinnasta viis

suomen kaltaisen maan kannattaa kuitenkin hankkia varustuksensa sieltä mistä sitä kustannustehokkaimmin saa sellaista mikä on yksinkertaista ja kenttäkelpoista sellaista

mikä sopii oman maan puolustamiseen kansainvälinen toiminta on asia erikseen eikä henkisesti hirttää itseään nato standardeihin varsinkaan kun nato yhteensopivuuden kannalta sillä onko varastoissamme venäläisiä aseita ja ampumatarvikkeita ei ole merkitystä

yhteensopivuudessa on kyse yhteisistä logistisista ja johtamisjärjestelmistä sekä työskentelykäytänteistä ei maavoimien asemalleista ja kaliipereista

jos nato yhteensopivuus olisi ymmärretty muuallakin mallioppilasmaa suomen tavoin eivät entiset varsovan liiton maat olisi ikinä päässeet naton jäseniksi

arvoisa puhemies

nykyaikaisessa sodassa yhä suurempi osa taistelijoista toimii muussa kuin perinteisissä taistelutehtävissä

valta osa henkilöstöstä huoltaa kuljettaa ylläpitää ja valvoo kalustoa ja järjestelmiä

he eivät tarvitse muuta henkilökohtaista sotilasvarustusta kuin vaatteet ja aseen

lopuksi tahdon vielä painottaa että toimivaa tavaraa ei pidä hävittää

tarvittaessa puolustusvalmiutemme nakertamiseen todetusti syylliset on saatettava vastuuseen

arvoisa puhemies

kuntakentän suurin ongelma on lakisääteisten velvoitteiden ja taloudellisten voimavarojen epätasapaino

arvoisa puhemies

perustuslain mukaan suomi jakautuu kuntiin joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon

perustuslaissa myös turvataan yksilön mahdollisuudet osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon

jos hallituksen ajama kuntauudistus toteutuu likipitäenkään virkamiesraportin mukaisena merkitsee se tietoista lähidemokratian kuihduttamista kautta maan

jättikunnissa palvelut karkaavat kauas reuna alueilta ja ihmiset vieraantuvat päätöksenteosta

erilliset kunnanosavaltuustot olisivat silmänlumetta

uudistuksia tarvitaan peruspalveluiden turvaamiseksi se on selvä se on perussuomalaistenkin näkemys mutta hintana ei voi olla kansanvallan kaventuminen

pikemminkin voisi todeta että mitä suurempi kunta sitä enemmän byrokratiaa ja että köyhiä kuntia yhdistämällä ei synny uutta rikkautta

arvoisa puhemies

lopuksi käytännön esimerkki

virkamiesselvityksessä nurmijärvelle heitettiin kaksi kuolleena syntynyttä vaihtoehtoa

ensisijainen vaihtoehto on keskiuusmaalainen liitos keravan järvenpään ja tuusulan kanssa

liitos on vailla perusteita sillä esimerkiksi liikkuminen kuntien välillä on etäisyyksien tiestön laadun ja olemattoman joukkoliikenteen vuoksi hankalaa

nurmijärvelle esitetty toinen vaihtoehto on kunnan pilkkominen osiin siten että kunnan taajamista rajamäki ja kirkonkylä liitettäisiin osaksi hyvinkään riihimäen hausjärven ja lopen muodostamaa hämäläiskuntaa ja klaukkalan taajama osaksi helsingin espoon vantaan kauniaisten ja sipoon muodostamaa jättikuntaa

se on suoraan sanoen loukkaava sillä kansalliskirjailija aleksis kiven perinteikkäällä ja elinvoimaisella pitäjällä on kaikki edellytykset jatkaa itsenäisenä toki tarpeen mukaan muiden kuntien kanssa yhteistyötä vapaaehtoiselta pohjalta tehden

paikallisidentiteetti on arvokas asia sitä ei sovi uudistusinnossa unohtaa

on vaikea ymmärtää miksi hallitus haikailee nurmijärven kaltaisten hyvin toimivien ihmisen kokoisten kuntien hävittämistä

ministeri urpilainen katsoi avauspuheessaan nimittäin aiheelliseksi suorastaan pelotella eduskuntaa ja suomen kansaa

urpilainen sanoi että suomen pitää tukea espanjan pankkeja koska muuten syntyy rahoituskriisi joka voisi suomessa johtaa jopa suurempiin taloudellisiin tappioihin kuin mitä koettiin nelisen vuotta sitten lehman brothersista alkaneen kriisin myötä

maksakaa tai lehman mörkö tulee

hänen ja eräiden muidenkin kehitystä seuranneiden mielestä lehman pelottelu on keskeisiltä osin vailla asia tai järkiperusteita

etenkin juuri suomen painostaminen miljardisitoumuksiin uuden finanssikriisin ennaltaehkäisemiseksi on suorastaan järjetöntä ja omiaan jopa heikentämään suomen omia mahdollisuuksia selvitä jos kriisi pahenee niin kuin uhkakuvat pelottelevat

eli jos pankkeja on maailmalla kaatuakseen tai vaikka koko maailman pankkijärjestelmä romahtaa sehän myös romahtaa teki pieni suomi mitä tahansa

ei se että lapioimme rahaa kreikasta irlantiin ja portugaliin ja pian myös espanjaan estä sitä että pian pääsemme lapioimaan rahaa myös kyprokseen ja italiaan

se on puolet enemmän kuin lehman kriisi suomelle aikoinaan taloudellisia menetyksiä aiheutti siis puolet enemmän

millään järkisyillä ei siis voida perustella suomen osallistumista yhä kalliimpien kriisitoimien kustantamiseen

eikä suomi ole osallistunut velkakuplan puhaltamiseen

islannin malli on muuten tarkemman tutkimisen arvoinen

satujen saaren talous palasi kahdessa vuodessa kasvu uralle ja kasvua on edesauttanut oma valuutta mutta löytyy nousun taustalta toki muitakin syitä

niitä ovat muun muassa se että pankkien tappioita ei maksatettu veronmaksajilla sosiaaliturvasta pidettiin kiinni eli hyvinvointiyhteiskuntaa ei ajettu alas finanssipolitiikkaa ei kiristetty ensimmäisenä ohjelmavuonna ja pääoman liikkuvuutta rajoitettiin

arvoisa puhemies

oppositio kysyi eilen tämän yksipuolisen aseistariisunnan viisaudesta ja hallituksen edustajat vastasivat tyyliin ettei suomea puolusteta varuskunnista käsin eikä hallitus ole aikeissa luopua koko maan puolustamisesta

näitä fraaseja sopii epäillä semminkin kun hallitus on luopumassa koko maan puolustuksen mahdollistavista jalkaväkimiinoista ottawan sopimuksen ratifioinnin myötä

arvoisa puhemies

hallituksen esittämät leikkaukset puolustusmenoihin merkitsevät vanhan tutun kaavan mukaan ensi vaiheessa varusmiesten maastovuorokausien reserviläisten kertausharjoituksien ilmavoimien lentotuntien ja merivoimien alusvuorokausien määrän vähentämistä

maanpuolustuksesta huolta kantavien on ollut vaikea sulattaa sitä että aina on pitänyt ensimmäisenä tinkiä kertausharjoituksista ja varusmiesten koulutuksesta eikä koskaan kansainväli sistä operaatioista

nytkin hallituksen talousarvioesitys ensi vuodelle on kasvattamassa kansainvälisen kriisinhallinnan määrärahoja usealla miljoonalla eurolla

eikö olisi oikein ja kohtuullista asettaa oman maan puolustus etusijalle tässä haasteellisessa taloustilanteessa ja kohdistaa leikkuria myös kansainvälisiin kriisinhallintasotiin

perussuomalaisilta on perätty säästökohteita

vähemmän päälliköitä enemmän suorittajia

säästöjä on saatavissa myös senaatti kiinteistöt kuriin laittamalla ja saattamalla kokoomuslainen yhtiöittämisintoilu hallintaan

sitä paitsi pidän vastenmielisenä tasa arvonkin kannalta että hallitus ajaa purun muutenkin pienipalkkaisten naisten palkkadumppaushanketta budjettiesityksessä eteenpäin

materiaalihankintoja on sopimussakkojen takia vaikea noin vain pysäyttää mutta nato yhteensopivuudesta voidaan hankinnoissa alkaa tulevaisuudessa tinkiä

varusmiespalveluksen lyhentäminen neljään kuukauteen on tyrmätty ja hyvä niin mutta palveluksen lyhentäminen kahdella viikolla voi olla perusteltua edellyttäen että varusmiesten lomia lyhennetään suurin piirtein vastaavasti

näin toimien koulutus ei kärsisi

arvoisa puhemies

myös toinen hallitusohjelmaan kirjattu tavoite pyrkimys pysyä parhaassa aaa luottoluokituksessa on tätä menoa vaarassa

on onnetonta että hallitus ei ole kyennyt tekemään taloutta tasapainottavia ratkaisuja ajoissa

uudistuksista löytyy toki kannatettaviakin piirteitä kuten työttömän suojaerä ja opintotuen sitominen indeksiin mutta myös ehdotuksia joita ei voi kannattaa kuten kotihoidon tuen pilkkominen

tämä tarkoittaa palveluiden laadun heikkenemistä painetta henkilöstövähennyksiin ja huomattavia kunnallisveron korotuksia